itse maksan enemmän kiinteistöveroa kun minulla on isompi ja enemmän omaisuutta kuin monella muulla ja mielestäni se on parempi kuin se että kunnallisverot nousevat kaikilla

voin vaan sanoa että meillä on vihreissä oikein sumuvuori ja meillä on kuitenkin ihan hyvä olo

arvoisa puhemies

olisin vaan halunnut kysyä ministeriltä että jos se jostain syystä ei etenisi niin mitä se tarkoittaisi silloin taloudellisessa tilanteessa ja vankiloissa että voiko siitä mitään hahmotusta olla

elikkä onko tässä jotain erikoisrahaa tai muuta vastaavaa että se ylimenokausi kun tulee tämä uusi järjestelmä käyttöön ei silloin ruuhkauta taas järjestelmää

tämä on viimeinen esittelypuheenvuoroni lakivaliokunnan puheenjohtajana ja haluan nyt aluksi pyytää anteeksi sitä että moni on ehkä kokenut että olen painostanut heitä tämän lain saamiseksi puserrettua tämän talon läpi ennen kuin aika loppuu kesken

sitten kiitos lakivaliokunnan jäsenille jotka tunnollisesti ja ahkerasti suostuivat tulemaan mitä hassuimpiin kellonaikoihin yllättävästi aina silloin tällöin kokouksiin lukemaan etukäteen papereita joiden piti tulla jälkikäteen ja kaiken näköistä

arvoisa puhemies ärade talman

olen todella surullinen

tämä oli erittäin sekavaa

jos muuten on ollut monta kertaa että olen voinut tässä kehua ja sanoa että on ollut hyvää yhteistyötä ja on paljon hyvää tehty niin nyt olen pelkästään surullinen

hallituksen esityksessä on keskeisesti kyse lahjontaa koskevan euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eli niin kutsutun korruptiosopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä kansanedustajan lahjusrikoksia koskevien rikoslain säännösten muuttamisesta niin että ne nykyistä selkeämmin vastaisivat korruptiosopimuksen määräyksiä

nyt tälläkin kertaa kun tätä on valmisteltu olen laittanut siihen sydämeni ja aivoni ja kaikkeni mutta semmoinen olo on että vähän niin kuin turhaan

vaikka on ollut erilaisia malleja olen tehnyt parhaani yrittänyt kaikin tavoin löytää jonkin semmoisen mallin tai tavan edetä josta olisi voinut nyt sanoa että tuntuu jotenkuten hyvältä nyt voi vain sanoa että olen aika surullinen

se mikä tässä on ollut ehkä se vaikein juttu on se että kun yrittää puolustaa niin kuin luulee itse puolustavansa jotakuta ja se jota yrittää puolustaa ei itse halua tulla puolustetuksi oikein semmoinen olo tulee että hän ei ole mukana siinä taistelussa

etenkin pam joka tavallaan heti siirtyi toiselle puolelle teki tämän vähän vaikeammaksi tai aika paljonkin vaikeammaksi mutta myös suomen yrittäjät kokoomusjohtoinen suomen yrittäjät

samalla säädetään vakavimpia kansanedustajan lahjusrikoksia varten erityisen törkeitä tekomuotoja koskevat tunnusmerkistöt

törkeitä tekomuotoja koskevat tunnusmerkistöt ehdotetaan muodostettavaksi myös vakavimmista aktiivista ja passiivista lahjontaa koskevista rikoksista elinkeinotoiminnassa

täytyy suoraan sanoa että varsinais suomen yrittäjät oikeasti yritti vaikuttaa tähän valmisteluun mutta suomen yrittäjien panos tulee vähän niin kuin minun mielestäni jälkikäteen vähän niin kuin että ollaan nyt niin kuin sanottu jotakin mutta ei oikeasti ole väännetty

suomi on tehnyt korruptiosopimukseen kaksi varaumaa koskien vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia ja lainkäyttövaltaa yksityisen sektorin lahjusrikoksissa

se tuntui myös surulliselta ettei tuntunut siltä että siellä pienyrittäjien puolustajat oikeasti laittavat itsensä likoon

lakivaliokunnan esitystä koskeva mietintö on yksimielinen

laxell puhui äsken erittäin hyvin näin toivoisin kokoomuslaisen yrittäjäystävällisen ihmisen puhuvan mutta kun se oikea laajempi onkin jotain aivan muuta niin tämä tekee myös surulliseksi

jos sen katon yli käyttää rahaa omaan kampanjaan pitää puolet antaa köyhille ehdokkaille ja koen sen erittäin hyvänä ja toimivana mallina

säännösten tarkoituksena on suojata eduskunnan mielipiteenmuodostusta sopimattomalta ulkopuoliselta vaikuttamiselta ja turvata luottamusta kansanedustuslaitoksen päätöksenteon asianmukaisuuteen

sitten tässä on puhuttu toinen kokoomuslainen puhui valinnanvapaudesta yrittäjien valinnanvapaudesta ja ehkä sen takia olen surullinen koska tämä on sellainen tunnekysymys minulle että minun pikku janinani elää tässä koska äitini oli pieni vaatekauppias kauppakeskuksessa ja hän teki aina töitä kaikki kesät aina paitsi sunnuntait koska silloin hän ei saanut mennä töihin

olen nyt vähän huolissani onko teillä ryhmäkuria vai ei

zyskowiczille todeta että kannatan myös kansanvaltaa mutta en rahan valtaa ja tällainen katto helpottaa meidän elämäämme ettei tule niin suuri houkutus

muutosta nykytilaan merkitsee ensinnäkin se että lahjuksen ottamisesta voitaisiin jatkossa rangaista vaikkei siihen liittyisi lupausta toimia jonkin eduskunnassa käsiteltävänä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi tietyllä tavalla

minä en siis pidä ryhmäkurista mutta tuli vaan tässä mieleen

sitten niille jotka ovat puhuneet syöttötariffeista ja siitä ovatko ne kustannustehokkaita suosittelen energiauutisten viimeistä numeroa

rangaistussäännöksissä kiellettyä olisi se että kansanedustaja pyytää tai ottaa vastaan lahjan tai muun edun toimiakseen tietyllä tavalla tai tietyn tavoitteen saavuttamiseksi

olen ihan varma että jos olisi ollut silloin mahdollisuus mennä töihin ja jos stockmann olisi ollut auki niin hän olisi mennyt töihin myös sunnuntait

tässä on tutkimus selvitys

tämä on ministeri pekkariselle oikein todella mukavaa luettavaa

lakivaliokunta ehdottaa kuitenkin että säännöksestä poistetaan ilmaisu tietyn tavoitteen saavuttamiseksi

siihen aikaan ei puhuttu siitä että olisi ollut pakko olla auki kauppakeskuksessa siihen aikaan myös suuressa kauppakeskuksessa turussa oli vapaaehtoinen aukiolo mutta siitä huolimatta äiti teki erittäin paljon töitä

kun yrittäjillä usein on jo aika hilkulla se kannattavuus niin se että palkkaisi jonkun toisen sitten että voisi mennä kotiin on kyllä aika vaikea päätös kun koko ajan mennään siinä rajalla kannattaako vai eikö kannata

muutosta nykytilaan merkitsee myös esitys siitä että vaatimuksesta edun oikeudettomuudesta luovutaan

meillä on ollut erittäin rankkaa voidaan sanoa ja me teimme erinäisiä ehdotuksia joita myös ministeri yritti tuoda esiin hallituksessa mutta jotkut vahvemmat suuremmat puolueet ovat tästä eri mieltä

myös lakivaliokunta katsoo että edellytystä edun oikeudettomuudesta ei ole perusteltua poistaa tunnusmerkistöstä siten kuin esityksessä esitetään

haluan suoraan jatkaa että alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminenhän ei maksa mitään ja sellaistahan me voimme tehdä budjetin ulkopuolellakin ja se voisi vaikuttaa

lähikauppa on myös erittäin tärkeä se että on kauppa niin lähellä että voi sinne kävellä tai mennä polkupyörällä tai minäkin rollaattorilla jonkin ajan kuluttua

lisäksi valiokunta korostaa että vaatimus edun oikeudettomuudesta selventää sen että rangaistussäännöksen ulkopuolelle rajautuu hyväksyttävä ja tarpeellinen vaalirahoitus

nyt jos iso automarket onkin auki sunnuntaina niin tämä aspekti että se lähikauppa kuitenkin on saanut hyötyä niistä sunnuntaista kyllä nyt pienenee

vaatimus on tarpeen säilyttää myös siitä huolimatta että säännökseen esitetään lisättäväksi uusi rajaus jonka mukaan lahjuksena pidetään muuta kuin tavanomaiseksi vieraanvaraisuudeksi katsottavaa lahjaa tai muuta etua

toivon todella ettei tässä käy niin että kun me katsomme tilastoja jonkin vuoden kuluttua niin lähikaupat ovat vähentyneet koska se on kaikin puolin huono asia

silloin tehdään joskus tyhmiä päätöksiä niin kuin perheissäkin elikkä ei anneta kotipalveluja ennen kuin on paha hätä silloin kun lapset vielä voidaan pelastaa kotona vaan sitten vasta huomataan kun on tultu siihen vaiheeseen että on mennyt liian pitkälle

vaikka sen maitopurkin hakeminen ei tuota sille lähikaupalle niin paljon voittoa mutta tulisi niin paljon ostoja ja käyntejä että kannattaa pitää siellä lähellä myös se pienempi kauppa niin se on meille kaikille bonusta ja etenkin kun me vanhennumme niin on äärimmäisen hyvä että se kauppa on niin lähellä että ei tarvitse mennä taksilla aina kauppaan

lisäksi esityksessä selkeytettäisiin lahjusrikosten suhdetta vaalirahoitukseen siten että vaalirahoituslain mukaista vaalirahoitusta ei pidettäisi lahjuksen antamisena kansanedustajalle eikä lahjuksen ottamisena kansanedustajana jollei tarkoituksena ole kiertää lahjusrikossäännöksiä

mutta jatketaan keskustelua

lakivaliokunta korostaa myös että vaalirahoituslain mukainen vaalirahoitus ei ole rangaistavaa eikä vaalirahoitus lähtökohtaisesti kuulu ehdotetun rangaistussäännöksen alaan

joku vuosi sitten kun meitä verrattiin muihin pohjoismaihin meillä lapsia ja vanhuksia joilla oli mielenterveysongelmia hoidettiin enemmän lääkkeillä kuin muualla ja vähemmän ihmistyövoimalla

lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen että syyttäjällä on normaaliin tapaan todistustaakka siitä että kysymyksessä on lahjusrikosta koskevien rangaistussäännösten kiertäminen

lausuntopalautteessa ehdotus sai osakseen voimakasta arvostelua ennen kaikkea laillisuusperiaatteen kannalta minkä vuoksi ehdotusta vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimisesta ei sisällytetty hallituksen esitykseen

lakivaliokunnan mielestä lakialoite ei tuo riittävää ratkaisua perusongelmaan eli siihen miten epäasiallinen vaikuttaminen erotetaan legaliteettiperiaatteen kannalta asianmukaisesta vaikuttamisesta minkä vuoksi sen pohjalta ei voida tässä yhteydessä edetä

siinä edellytetään että vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevan kriminalisoinnin valmistelu käynnistetään kiireellisesti korruptionvastaisen lainsäädännön täydentämiseksi